ei ole mitään järkeä siinä että yhä suurempi osa ihmisen tuloista menee asumiseen perusasiaan jonka tulisi olla kaikkien ulottuvilla oli kyse sitten omistusasumisesta tai vuokra asumisesta

kohtuuhintaisten asuntojen rakentamiseen ja saatavuuteen onkin kiinnitettävä parempaa huomiota käytännön toimenpiteet hiusta joka enemmänkin koska edustaja toimenpiteillä

arvoisa herra puhemies

yle uutisoi ihan jokin aika sitten että te ministeri arhinmäki olette poistanut iitin kymi ring moottoriratahankkeen ministeriöitten rahoitussuunnitelmasta ja valtakunnallisesti merkittävien hankkeiden listalta

osa kymi ringin hanketta on ajokoulutuskeskus minkä vuoksi projekti koskettaa viittä eri ministeriötä

ministeri arhinmäki millä tavoin te näette kymi ring hankkeen mahdollisuudet palata mukaan tähän ministeriön suunnitelmaan ja mitä hankkeessa pitäisi tapahtua että se edistäisi sen palaamista sinne

arvoisa herra puhemies

täällä on esitetty erilaisia kriteerejä

viiden ensimmäisen vuoden aikana ei voida puuttua uuden kunnan henkilöstömäärään

oli henkilöstön todellinen tarve sitten mikä tahansa niin jokaiselle olisi löydettävä jotakin järkevää tekemistä ja jokaiselle on maksettava harmonisoitu palkka

kun kunta siis joutuu taistelemaan taloutensa kanssa se joutuu etsimään sopeutumiskeinoja muualta ja silloin tullaan hyökkäämään kyläkoulujen terveyspalvelujen kirjastojen liikuntapaikkojen teiden hoitamisen ja lähes kaiken mahdollisen kimppuun

ymmärrän varsin hyvin ettei todellisia tuloksia kuntaliitosten mahdollisista hyvistä vaikutuksista ihan hetkessä saavuteta

varsinkin kunnan reuna alueille ja jopa entisten kuntien taajamiin ulotetut palvelujen karsimiset ovat saaneet monet todella vihaisiksi

näistä kokemuksista pitäisi siksi ottaa opiksi arvoisa hallitus

voidaanko se ottaa käyttöön kesken vuoden minä selvitän tämän koska kyllä minäkin näitä työkaluja tarvitsen ilman muuta

sitä ohjeistusta valmistellaan niin sanottua rautalankamallia tuolla temin puolella ja siellä hyvänä ohjenuorana on tietysti tämä sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö jossa on kiinnitetty näihin asioihin huomiota

en uskalla sellaista luvata mutta sen uskallan luvata että se ohjeistus pyritään tekemään niin selkeäksi kuin on suinkin mahdollista

edustaja andersson nuorten palkkatuesta sanssi kortista ja ylipäätään tästä vaikuttavuudesta

olen tosiaan aikaisemminkin todennut sen että tavannut te keskusten ely keskusten e puolen johtoa ja tämä vaikuttavuus on semmoinen sana joka on noussut jokaisessa keskustelussa esille silloin kun on puhuttu näistä toimenpiteistä liittyen työttömyyteen

palkkatuki starttiraha ovat oikeasti vaikuttavia toimenpiteitä eikä niitä olla millään lailla ajamassa alas vaan nimenomaan keskitytään niihin toimenpiteisiin joilla oikeasti saadaan tuloksia

se on ihan selvää että voi olla että joku toimenpide jolla ei sitten saada tuloksia voi jäädä vähän vähemmälle tässä kiristävässä tilanteessa mutta nämä eivät kuulu siihen

edustaja mäkisalo ropponen kyseli ja muutama muukin näistä kokeiluista ehkä viitaten näihin pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeiluihin ja sitten näihin pilotointeihin ja siihen miten nämä etenevät

tämä valmisteluryhmä joka tätä työtä on tehnyt on saamassa sen työnsä nyt valmiiksi niin että heti ensi vuoden alussa me voimme sitten tehdä johtopäätöksiä siitä lähdetäänkö tätä kokeilua viemään eteenpäin

moni kiinnitti huomiota täällä edustaja meri edustaja paloniemi edustaja aalto omalla tavallaan tähän samaan asiaan eli näihin piilotyöpaikkoihin ja kohtaanto ongelmaan ja siihen mitä sille ollaan tekemässä

yksi kärkihanke on tämä työvoimahallinnon uudistaminen ja siinä nyt ollaan päästy sen verran pitkälle että me jo tiedämme vähän sen idean ja ajatuksen mikä tässä on tavallaan se juju

siihen liittyvät tietysti nämä yksityiset ja julkiset työvoimapalvelut mihin edustaja jaskarikin kiinnitti huomiota

siihen liittyvät tietenkin nämä ictt ja siihen panostetaan tähän digitalisointiin että nämä systeemit keskustelevat keskenään tieto kulkee sekä työnantajista työn tarjoajista että työn vastaanottajista että tämä on joustavaa ja selkeää

se työ on menossa

tähän kohtaanto ongelmaan sinällään joka ei ole pelkästään tätä työvoimapalvelujen ongelmaa liittyy asuminen myös siihen liittyy tämä pendelöinti kaikki tämmöiset

tämä on laaja asia

nämä ovat tietysti semmoisia joita me hallituksen sisällä muittenkin ministereiden kesken joudumme sitten miettimään mitä me tässä teemme tähän liittyen

mikä tämä on tämä idea

minä en ole ainakaan ymmärtänyt että tekemällä näitä niin sanottuja kilpailukykypaketteja leikkaamalla joltain ihmiseltä etuja tulisi vientituloja

itse asiassa tuo leikkaus kohdistuu kaikkein kipeimmin kuntalaisiin

varhainen puuttuminen ongelmien tunnistaminen ja niiden ennaltaehkäisy on paitsi viisasta myös kustannustehokasta toimintaa unohtamatta kuitenkaan yksilön itsensä vastuuta omasta terveydestään huolehtimisessa

omaishoitajien tilanteesta on puhuttu paljon

omaishoitajien työn arvostaminen ei voi olla pelkkää puhetta

tärkeintä eivät ole ulkoiset puitteet vaan hoidon laatu sen saatavuus ja järkevät tavat toimia

arvoisa puhemies

ylipäätään nämä normitalkoot en itse ajattele niin että tässä täytyisi jotenkin ajatella että totta kai näille maahanmuuttajille tai oleskeluluvan saajille turvapaikanhakijoille on tämä kielikoulutus joka sitten tietenkin hieman poikkeaa täällä jo olevista ihmisistä mutta että tässä luotaisiin jotain tavallaan erityistä heille

kyllä sitäkin tehdään mutta samalla siitä voivat hyötyä sitten kyllä ihan täällä olevat suomalaiset työttömät jos heillä on halua yrittää

kun me luomme järjestelmiä niin niitä järjestelmiä voivat käyttää sekä täällä olevat työttömät että sitten nämä turvapaikanhakijat

täällä edustaja mykkänen kysyi myös näistä yrittämisen esteistä ja siitä miten saadaan nämä ihmiset paremmin työn varteen kiinni

me olemme miettineet siinä sitä kuten olen aikaisemminkin puhunut että sen sijaan että tänne tulevat ihmiset tuolta aasiasta keräämään marjoja voisiko tämä olla ensimmäinen tämmöinen työ josta saa palkkaa kun täällä on näitä ihmisiä

tämä kaikki lähtee ihan siitä että kun me sitä osaamista kartoitamme ja kysymme onko yrittämisen haluja niin me tiedämme silloin mihinkä me niitä ihmisiä koetamme suunnata

mehän emme voi sitä estää siinä vaiheessa kun he saavat sen oleskeluluvan mutta jotta tämä menisi mahdollisimman luontevasti ja meillä on se tieto siitä osaamisesta ja yrittämisen halusta niin koetetaan nyt ohjata niitä ihmisiä semmoisille alueille missä on kyseisestä osaamisesta tai yrittämisestä pulaa mutta pakottaa emme tietenkään voi

sitten täällä olivat nämä yksityisen työnvälityksen julkisen työnvälityksen roolit joihin edustaja virolainen kiinnitti huomiota joista edustaja filatov kysyi

kuten ensimmäisessä puheenvuorossani sanoin me teemme tämän päätöksen ensi vuoden alussa liittyen siihen asiaan lähdetäänkö tähän vai eikö tähän lähdetä

kun olen näiden molempien elyjen ja te keskusten ely puolen e puolen johtoa tavannut niin kyllä siellä on ymmärrys siitä mitkä ovat vaikuttavia toimenpiteitä

edustaja lehto kysyi tästä työpajatoiminnasta liittyen palkkatukeen ja siihen että yt neuvottelujen aikana ei voisi sitten palkata näitä ihmisiä tai käyttää tämmöisessä miten nämä linjaukset menevät

tämä on tietysti semmoinen asia mikä täytyy vakavasti katsoa läpi koska voi olla että joskus on ihan järjettömiä syitä joskus perusteltuja syitä sille että jos on yt neuvottelut niin siihen kyseiseen työhön ei voi ihmistä palkata vaan johonkin toiseen työhön ja joskus toinen työ ei mitenkään liity siihen kyseiseen työhön niin että kyllähän siinä järkeistämistä tarvitaan

se on siis menossa niin että siellä temissä ei ajatella nyt sillä lailla että se olisi pelkästään johonkin starttirahaan palkkatukeen vaan muun muassa tähän itsensä työllistämiseen vaan kaikkeen me tarvitsemme uusia keinoja

valitan että tässä menee vähän kiireesti tuo kello mutta koetan vastata sitten jos vielä mahdollisuus tulee yksityiskohtaisemmin näihin kysymyksiin jotka jäivät vastaamatta muun muassa paikallisen sopimiseen

me olemme tänään yhdessä ministeri rehnin kanssa temin joryssä johtoryhmässä antaneet viestiä että tämmöinen vaikutusarviointi tehdään ja se on työn alla

tämä tietenkin kiinnostaa mitkä ne vaikutukset ovat ja vastaus siihen on se että asiaa selvitetään nyt temin puolella

meillä kaikilla on se sama huoli työttömyys

arvoisa herra puhemies